ministeri on täysin oikeassa siinä että lainsäädäntöä ei pidä tehdä sen takia että halutaan täältä antaa joku signaali

vaikka edustaja tiilikaiselta loppuivat kysymykset kesken niin jos minä voisin kysyä keskustalta niin saattaisin kysyä eikö tässä nyt vähän pata kattilaa soimaa kun syytetään hallitus ta velkarahalla tehdyistä veronkevennyksistä

ja se mikä oli erityisen hyvää nyt pääministeri stubbin hallituksen ohjelmassa oli se että nyt työllisyys ja investoinnit asetettiin etusijalle

kysytään vielä kerran

mikä on lopputulos

arvoisa puhemies

onko taajamakorvaus sitten parempi

kehysriihessä hallitus päätti leikata työttömien sairaiden eläkkeensaajien ja opiskelijoiden perusturvaa ja tälle pyydetään nyt eduskunnan hyväksyntää

pitäisikö siitä pitää kiinni vai pitääkö opposition mielestä erityisesti keskustan mielestä ylipäätään korvata keskuskaupungeille monesti infrasta aiheutuvia kustannuksia

vain se että halutaan antaa signaali ei ole riittävä peruste vaan täytyy olla aito peruste lainsäädännön toimivuudelle ja sitten täytyy olla rehellinen itselleen

siis kun on kaksi tapaa joko leikata tai parantaa työllisyyttä lisätä tuloja niin nyt työllisyys ja investoinnit selkeästi nostettiin kärkeen tulee iso infrapaketti

muistetaan viime hallituskausi

arvoisa puhemies

oikeudenmukaisuus on tämän hallituksen punainen lanka ja se näkyy muun muassa siinä että hallitus parantaa sosiaaliturvaa enemmän kuin keskusta vaaleissa vaati

olemme tarjonneet hallitukselle lukuisia vaihtoehtoja kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

kaikki työ on arvokasta se on ihan selvää

eli tähän ongelmaan on tartuttu ja tällekin jotain tehdään

olisi tietysti toivottavaa että opiskelijat löytäisivät oman alansa töitä jo opiskeluaikoina ja tässä tietysti työnantajilla on myös iso vastuu katsoa tulevaisuuteen ottaa nuoria koulutettaviksi sinne jo aikaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

pitääkö ylipäätänsä keskustan mielestä korvata kunnille infrasta aiheutuvia kustannuksia vai ei

jos maailmantaloudessa tapahtuu se pahin jos joudumme pohtimaan talouspolitiikassa muutosta tai jonkinnäköistä täsmäelvytystä niin kannattaako se tehdä niin kuin se tehtiin keskustan johdolla roiskitaan veronkevennykset maailmalle vai kannattaako tehdä täsmäelvytystä esimerkiksi julkisten investointien kautta

paitsi että edustajakollega tölli on tietysti hyvin perillä tästä verotulojen tasausjärjestelmästä niin hän kovin kauniisti puhui siitä miten suomen kaikki alueet myös ne köyhimmät alueet on otettava huomioon

ja jos pitää niin mikä sitten olisi se parempi kriteeri jos te kannatatte valtionosuusjärjestelmän uudistusta

kun mennään esimerkiksi vantaalle metson venttiilitehtaalle ja kysytään mikä on paras tapa pysäyttää kaikki erikoisventtiilien tilaukset niin sanotaan että se on se että otetaan suomi irti eurosta niin kuin te haluatte edustaja niikko

nyt on toki niin että jos toimeentulon vuoksi työ alkaa syödä opiskelua ja sitä kautta pidentää valmistumista niin se ei ole hyväksi ja siinä mielessä tämä opintotuen kehittäminen on aivan oikea asia minkä ministeri otti esiin

fakta on se että jos tämä uudistus nyt täällä pysäytetään jälleen kerran se jää tekemättä niin kuin kävi kahdella edellisellä kaudella kun sitä keskustan johdolla yritettiin viedä eteenpäin

miksi te nyt sitten haluatte kääntää selkänne suomen köyhimmälle maakunnalle etelä savolle joka tässä uudistuksessa on suuri voittaja

ja vielä tähän aikatauluun todetaan arvoisa puhemies että kuten kuntaliitto totesi niin nyt kun sote järjestelmää viedään eteenpäin niin meillä on hyvät vos periaatteet joita voidaan käyttää tässä painotetussa kapitaatiorahoitusjärjestelmässä mutta jos tätä ei nyt vietäisi läpi sitten olisi kyseenalaista mitä kriteereitä voidaan esimerkiksi näitten sote alueiden rahoituksen keräämisessä käyttää

eikö tässä nyt samalla kannattaisi tämän lainsäädännön selkeyden nimissä saattaa kaikki sitten samalla tasolle lainsäädännön edessä

toisaalta nyt kun täällä puhuttiin miksi tässä mökkipaikkakunnat ovat voittajia niin kyllä verotulot vielä silloin kelpasivat kun keskusta vaati verotusoikeutta kesäasukkaista mutta nyt kun mökkipaikkakunnille on tulossa

tänään taas suomen yrittäjät on nostanut esille kastijakojärjestelmän työmarkkinoille eli nuorille haluttaisiin alepalkat pois työehtosopimuksen mukaisista turvista

aikoohan hallitus pitää kiinni siitä että suomeen ei luoda kahden kerroksen työmarkkinoita nuorten ale palkoille ja sitten aikuisten muille palkoille

sen takia nyt tässä suhteessa tässä ajassa kun parlamentaarisessa työryhmässä näillä hetkillä näinä päivinä on valmistumassa sote raportti tämä menee ihan hyvässä askelluksessa

siksi esitämme viiden kohdan ohjelmaa työllisyyden parantamiseksi

ja kuntakentän tahtona kuntaliiton kautta on tullut se että näitä vos kriteereitä kannattaisi nyt myös näitten sote alueiden rahoituksessa käyttää hyödyksi

miksi ne nyt sitten kelpaavat

niinä aikoina kun on meillä tiukkuutta ja kun me tiedämme että meillä on tämä valtava alijäämä niin olisihan se helppo tehdä kuntien välillä uudistuksia valtionosuusuudistuksia niin että kaikki aina saisivat toiset enemmän ja toiset vielä enemmän

ei se ole mahdollista

mutta se mitä voidaan tehdä minkä te mielestäni äsken tunnustitte on se että me voisimme omalla lainsäädännöllämme kieltää suomalaisia yhtiöitä hallintarekisteröimästä ulkomaiden kautta

verovähennyksellä

arvoisa puhemies

uskon että tässä monia katsojiakin mietityttää se että kun minihallitusneuvottelut käydään ensi viikolla ja vielä ei ole edes tiedossa kenen kanssa valtiovarainministeri neuvottelee niin nyt jo oppositio sanoo että nyt pitäisi olla valmiit vastaukset että mitä sieltä ulos tulee

kukaan päättäjä ei yksinkertaisesti voi istua toimettomana kun suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä samalla kun meillä on valtavasti tekemätöntä työtä

se mikä on hallituksen linja ollut on se että lisätään oikeudenmukaisuutta lisätään veroja heille joilla on varaa maksaa ja helpotetaan pienituloisten verotusta

nimittäin se on vain sillä ehdolla että kansallista lainsäädäntöä ei ole kumottu muutettu tai sen tavoitteet eivät ole enää ajankohtaisia

niin on myös tehty ja tästä täytyy pitää kiinni

suomalaisten osaamistaso heikkenee kansalaisia motivoidaan kepillä ja hyvätuloisille varataan veroporkkanoita esimerkiksi miljoonaperintöjen verotusta keventämällä

kaiken muun ohella että valtiovarainministeri urpilainen edustaa erittäin järkevää ja maailmallakin tunnustettua talouspoliittista linjaa on hienoa että hänellä on hyvä lauluääni ja hän myös sitä tarvittaessa käyttää koska saksalainen sananlasku kuuluu että petolinnut ovat niitä jotka eivät laula

miksi ajatte tätä kuin käärmettä pyssyyn

onko olemassa jotain muita keinoja joilla voitaisiin esimerkiksi tulevissa neuvotteluissa kohdentaa toimia pieni ja keskituloisien lapsiperheiden aseman helpottamiseksi

jos ainut työkalu on vasara kaikki ongelmat näyttävät nauloilta

ensin yhtiöitettiin metsät ja luonto seuraavaksi terveyskeskukset ja sairaalat ja nyt hallitus haluaa yhtiöittää kansallisomaisuutemme

jos kansanedustaja lindströmin mielestä tuomioistuinten tässä tapauksessa hovi ja hallinto oikeuksien yhdistäminen oli järkyttävä esimerkki asioiden huonosta valmistelusta ja poliittisesta pelistä jota ei voi sallia niin arvoisa ministeri lindström luuletteko että kansanedustaja lindström olisi nyt teidän kovin kriitikkonne täällä salissa

ja vaikka kokoomuksen oma haukka ben zyskowicz nyt vielä vähän toipuu viime kehysriihestä niin uskon että taas viimeistään joulun alla sitten voimme vaikka yhdessä kajauttaa nuorisomarssin ja vaihtaa sinne kokoomuksen tilalle taantumuksen koska tämä hallitus on todella edistyksellinen ja me olemme siinä yhdessä

hyvä pääministeri sipilä hallituksenne toiminnasta jää kuva että vastaus jokaiseen ongelmaan on veronmaksajien omaisuuden yhtiöittäminen

mutta arvoisa puhemies kaikki ei todellakaan ole hyvin kuten kiviniemi antoi tässä ymmärtää että näin hallitus antaisi ymmärtää

arvoisa puhemies

edustaja ruohonen lerner kyseli onko tässäkin nyt kysymys siitä että valtion kassaa yritetään paikata niin kyllä silloin aina kun tehostetaan toimintaa niin kyse on myös säästöistä tai ainakin siitä että samalla työmäärällä voidaan saada enemmän ja tehokkaampaa aikaan

sitä laitetaan kuntoon

ihmettelen vain että kun nyt laitetaan nuorisotakuuseen edellisten nykyisten ja kehysriihessä tehtyjen päätösten myötä yhtä paljon rahaa kuin otetaan solidaarisuusverolla suurituloisilta ja rikkailta niin miksi edustaja tiilikainen sanoi että täällä on vain yksi hyvä asia tässä lisätalousarviossa

kyllä tätä pitää viedä eteenpäin mutta nyt tässä taas käy valtava viikate ja sen jälkeen ihmisten oikeudenhoito kärsii

mutta sen johtopäätöksen vetäminen että jos kiinteistöverotusta ryhdytään tarkastelemaan tai että ne veroperusteet ovat oikeat ja sitä myöden nyt sitten valtio yrittäisi kahmaista lisää asukkaiden euroja pussiin niin kyllä se on jo sitten pitkälle vedettyä johtopäätöstä

arvoisa puhemies

ei sillä perusteella voi tehostamistoimenpiteitä ryhtyä vastustamaan

aivan oikein valmistelussa on otettu huomioon se että mikäli näitä perusparannuksia tai muita tapahtuu niin asukkaiden mahdollisuus arvioida niitä on kovin heikko ja mielestäni on hyvä että tämä asia on otettu jo tässä valmistelussa huomioon

arvoisa puhemies

yhdyn niihin kiitoksiin joita tässä salissa on paljon annettu siitä että hallitus ryhtyy niin ripeisiin toimiin työllistämisen vahvistamisessa

perukaa koulutusleikkaukset sillä on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia

voi sanoa että jonkinnäköinen suunnanmuutos tapahtui ja on selkeästi luettavissa hallituksen ohjelmasta mitä tulee aktiiviseen työvoimapolitiikkaan

jos vaikka olisimme syksyllä syyskuussa antaneet vaikka niinkin paljon kuin edustaja pietari jääskeläinen täällä esittää niin niitä kaikkia ei olisi välttämättä ehditty käyttää

sosialidemokraatit ovat valmiita yhteistyöhön jos tavoitteena on parempi työllisyys korkeampi osaaminen ja laman taakan oikeudenmukainen jako

tässä suhteessa on myös syytä huomioida se että kovin vähän on enää tässä salissa sellaista tempputyöllistämistraumaa

arvoisa puhemies

erityisesti edustaja raz myarin puhe oli erityisen tunteisiin vetoava ja tähän tilanteeseen sopiva voi sanoa että tietyllä tavalla jopa historiallinen puhe

arvoisa puhemies

kun suomea koettelevat erilaiset kriisit on hyvä muistaa että se menestysresepti jolla suomi on aina selvinnyt on ollut se että se tunne siitä että olemme samassa veneessä on aina kantanut yli tyrskyjen

mitä tulee tähän edustaja lehden esille ottamaan koeaikaan

aha okei näin sitä oppii uusia käytäntöjä mutta jos sanon lyhyesti

siksi me emme tarvitse nyt jakautumista me tarvitsemme yhtenäisyyttä

kuten edustaja razmyar totesi näidenkään tapahtumien jälkeen mitä on nähty ei voi sanoa että suomi on rasistinen maa mutta on selvää että on tunnistettava ja on rehellistä todeta että suomessakin esiintyy rasismia

kyllä se niin on että sillä kiinnijäämisriskillä on joissakin tapauksissa paljon paljon isompi merkitys kuin sitten sillä itse rangaistuksella

oli todella surullista että kaupan työnantajat kaatoivat tämän neuvottelutuloksen varsinkin kun siinä sisällä oli mahdollisuus käyttää tätä tutustu ja tienaa mahdollisuutta myös villeissä työnantajissa jos niitä voidaan valvoa eli jos liitot hyväksyvät että niitä voidaan valvoa

täällä hallituksen esityksen seitsemännellä sivulla lukee että rakennusten osalta tarkistamisvelvollisuus koskisi vain jälleenhankinta arvon laskennan perusteena olevia tietoja eikä verovelvollisen siten edellytettäisi itse arvioivan esimerkiksi perusparannusten vaikutusta rakennuksen verotusarvoon

arvoisa puhemies

ja tämä ei tarkoita sitä etteikö rangaistuksia pitäisi koventaa ja sen takia tietysti ei voi säätää sellaista lainsäädäntöä jonka vaarana on että sitä ei tarvitse noudattaa

yksikään lapsi ei kasva rasistiksi mutta erityinen vastuu on meillä päättäjillä siinä minkälaisen signaalin minkälaisen viestin ja minkälaisen keskusteluilmapiirin me haluamme lähettää

vielä surullisempi olen siitä että tässä salissa vieläkin ja erityisesti nuorten edustajien taholla ollaan sitä mieltä että nuorten tekemä työ olisi jotenkin vähemmän arvokasta niin että siitä voitaisiin maksaa vähemmän palkkaa niin kuin saksassa jossa siis on valtava joukko joka työstä tullessaan ennen kuin menee kotiin joutuu menemään sossun kautta että saa vuokran maksettua

tämä on juuri se asia joka tässä esityksen niin sanotussa ministerivaiheen jatkovalmistelussa on otettu huomioon

sen takia on tärkeää että eduskunta käy tänään hyvässä hengessä ajankohtaiskeskustelun rasismista ja ääriliikkeiden väkivallasta suomessa